tähän tavallaan hallinnon ylimitoitukseen on syytä kiinnittää vakavaa huomiota erityisesti yritysten kasvun ja kansainvälistymisen vahvistamisen näkökulmasta

valiokunta pitää myös tärkeänä että pk yritykset saadaan aiempaa tehokkaammin mukaan tähän innovaatiotoimintaan

nimittäin on selvästi tunnistettavissa että tämä meidän tukijärjestelmämme tietyllä tavalla suosii suuria yrityksiä suurten yritysten verkostoja ja erityisesti alkavien innovatiivistenkin pienyritysten mukaan pääseminen on monta kertaa vaativaa

siihen ovat myötävaikuttaneet ne lukuisat korjaavat toimenpiteet joita on kuluneen vuoden aikana tehty lisäbudjettien kautta mutta myös tämä nyt käsillä oleva budjetti vahvistaa näitä panostuksia

mutta minusta erityisen tärkeää on että eduskunta kiinnittää vakavaa huomiota tähän pikavippitoimintaan sen pelisääntöihin ja sitä kautta kasaantuviin nuorten ihmisten velkaongelmiin

haluan kiittää myös arvoisia ministereitä sekä pekkarista että sinnemäkeä erittäin hyvästä yhteistyöstä tämän hallinnonalan asioiden käsittelyssä

arvoisa puhemies

tämä käsittelyssä oleva budjetti omassa ajattelussa sai valmistuttuaan viime syksynä kattokäsitteeksi perhebudjetti

ja nyt kun olemme käsittelemässä nimenomaan sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalaa voi erityisesti pysähtyä siihen mitenkä vahvasti ensi vuoden budjetissa tullaan huomioimaan lapsiperheet ja lapset

minä monta kertaa olen joutunut niin jaostokäsittelyssä kuin nyt tässä eduskuntakeskustelussakin ihmettelemään sitä että erityisesti sosialidemokraateille edelleen tämä monilapsisten perheiden aseman korjaaminen tuntuu jotenkin tuskalliselta

se tuntuu hämmästyttävältä sen vuoksi että jo useiden vuosien ajan erilaiset tutkimukset ovat selvästi osoittaneet sen että kaikkein vaikeimmassa asemassa ovat nimenomaan monilapsiset perheet

silloin kun otetaan huomioon se mitenkä merkittävä osa maamme lapsista on kuitenkin näissä monilapsisissa perheissä se tuo erityisen vastuun myös meille päätöksentekijöille varmistaa että riittävät taloudelliset puitteet tarjotaan myös näille perheille ja näille lapsille

sen lisäksi tähän talousarvioon liittyy äitiys isyys ja vanhempainrahan korotus sekä kotihoidon tuen hoitorahan korotus

tällä tavalla voidaan sanoa että vanhasen toisen hallituksen toimesta on saatu erittäin merkittävä kohdistus nimenomaan lapsiperheille

me pysähdyimme erityisesti tähän lapsiperheiden kotipalvelukysymykseen

nimittäin kotipalvelut nimenomaan lapsiperheille ovat kadonneet aika kauttaaltaan suomen kunnista ja siksi tämä valtiovarainvaliokunnan mietinnön kirjaus on haaste meille eduskuntatyössä mutta tämä on myös haaste suomen kunnille

suora sitaatti mietinnöstä

lapsiperheiden kotipalvelu on suurelta osin poistunut kuntien palveluista

valiokunnan mielestä kotipalvelu on tehokas keino tukea lapsiperheitä arjen ongelmissa ehkäistä vanhempien uupumusta ja ehkäistä siten myös lastensuojelun tarvetta

kun ministeri risikkokin on edelleen paikalla minä toivon että todella tätä kysymystä pysähdytään vielä miettimään tulevan vuoden aikana ja etsitään käytäntöjä joissa valtiovallan tuella myös kunnat pystyvät paremmin palauttamaan tätä palvelumuotoa

kun aika juoksee otan toisena asiana esille tämän terveysalan tietojärjestelmä ja tietohallintokysymyksen

siihen on joissakin puheenvuoroissa aikaisemminkin viitattu

mutta jotenkin kannustaisin nyt arvoisaa ministeriä löytämään ratkaisuja että tällä alueella noustaan todella systeemisiin uudistuksiin

meillä on fyysisen rakentamisen alueella toteutettu erilaisia arkkitehtikilpailuja vuosikymmenten ajan

minä jotenkin koen että suomalainen tietoyhteiskunta on tullut sellaiseen vaiheeseen että nyt pitää tämmöisestä ohjelmatehtailusta ja näpertelystä auttaa asiantuntijat nousemaan uudenlaisen tietoyhteiskunta arkkitehtuurin rakentamiseen ja se onnistuu vain systeemisillä uudistuksilla innovaatioilla

voisiko ajatella näin että tätä meidän terveyshallintoamme aktivoitaisiin jonkin näköisellä tietoyhteiskunta arkkitehtuurikilpailulla johonka varattaisiin riittävät voimavarat ja jolla saataisiin semmoinen kokonaisvaltaisempi koordinaatio joka meiltä valitettavasti edelleen puuttuu

me olemme vuosia tästä puhuneet mutta edelleen joudutaan toteamaan että tämä perusasia meiltä ei ole hoitunut sillä tavalla kuin se parhaimmillaan voitaisiin hoitaa

tämä käsillä oleva ensi vuoden talousarvio on olosuhteisiin nähden erittäin voimakkaasti elvyttävä ja pitää todella sisällään monia monia hyviä asioita

en keskity nyt niihin vaan haluan käyttää vähän periaatteellisemman puheenvuoron

muistan aikaa kun aloitin politiikassa mitenkä voimakkaasti media lähestyi kaiken maailman naruhyppelyillä sen vuoksi että tultaisiin poliitikkoina lähemmäksi kansalaisia

media on onnistunut siinä on saanut monet kollegat hyppäämään narua tekemään melkein mitä hyvänsä että pääsee mukaan tavalla taikka toisella siihen julkisuuteen jota media tarjoaa

tänä päivänä se on noussut oikeuslaitoksen asemaan arvioi kirkassilmäisesti meidän inhimillisten erehtyvien tavallisten ihmisten sanon tavallisten ihmisten silloin kun puhun myös kansanedustajista tekemistämme ja toimintaamme on riisunut osittain suomalaiset moraalista ja on samalla itse noussut kirkassilmäiseksi tuomariksi riisunut arvovallan siltä instituutiolta jonka varassa kuitenkin rakennetaan keskeiseltä osalta tämän pienen kansakunnan menestys myös tulevaisuudessa

sen vuoksi arvoisa puhemies olen äärimmäisen huolestunut

minusta rahaa on suomessa tälläkin hetkellä vielä riittävästi käytettävissä mutta se henkinen perusta jolta suomalaiset ponnistavat on minusta paljon paljon suurempi haaste tulevaisuuden rakentumisen kannalta

me edes hallituspuolueen edustajina emme välttämättä ääneen rohkene tarkastella niitä vaatimuksia jotka kohdistuvat suomalaiseen talous ja työllisyyspolitiikkaan seuraavina kahtena kolmena vuotena

jos ajatellaan moraalia aivan keskeinen kysymys on keskinäinen kunnioitus keskinäinen luottamus

mitä merkitsee se että keskeiset toimijatahot oppivat paremmin luottamaan toisiinsa näkemään tämän inhimillisyyden ja inhimillisyyden puutteet myös toisissaan ilman että me raastamme ja revimme

rakentamalla tätä yhteistyötä rakentamalla keskinäistä luottamusta vahvistamalla keskinäistä kunnioitusta me luomme sellaista henkistä perustaa jonka varassa me voimme selviytyä ja menestyä

tässä mielessä arvoisa puhemies ajattelen ja toivon sitä että päällimmäiseksi nousee se yhteisen vastuun näkökulma

tarkoitan silloin meitä kansanedustajia mutta tarkoitan myös muita keskeisiä yhteiskunnallisia sidosryhmiä

jokaisen toimijan yhteistyön vahvistaminen vastuullisen panoksen siirtäminen tämän pienen suomalaisen yhteiskunnan toimintaan on välttämättömyys

jos ajatellaan sitä globalisaatiota jonka ytimenä on tämä talousmurros rahoituskriisi joka lähti liikkeelle pieni suomi on kuin lastu laineilla

me olemme erittäin monissa puheenvuoroissa todenneet sen mitenkä vientiriippuvainen kansakunta suomi on

se vientiriippuvuus se että noin puolet meidän kansantuotteestamme tulee viennistä merkitsee sitä että todella suomalainen osaaminen suomalaiset ihmiset ovat erittäin merkittävien vaatimusten edessä tulevina vuosina

sen vuoksi ajattelen että tuntuu harmilliselta se mitä esimerkiksi ministeri risikko peruspalveluministerinä totesi puheenvuoronsa lopuksi

pahoinvointi on suomessa lisääntynyt

jos ajatellaan uuden luomista uusien ratkaisujen aikaansaamista eivät pahoinvoivat ihmiset luo uutta

sekä ministeri pekkarisen puheenvuorossa että muutaman teidän arvoisan kollegan puheenvuorossa tarkasteltiin tätä teollisen rakennemuutoksen sekä kansainvälisten arvoketjujen murtumisen että sitten alueilla näkyvän teollisen rakennemuutoksen haastetta

siihen tarvitaan ihmisiä jotka voivat hyvin jotka ovat henkisesti vahvoja pystyvät nousemaan niihin vaativiin uuden luomisen haasteisiin ja tässä mielessä tämä vastuu on kaikkien suomalaisten ja ennen kaikkea keskeisten sidosryhmien yhteinen

totta kai meidän jokaisen kansanedustajan ja sanon ennen kaikkea tämän itselleni kun olen tämän puheenvuoron käyttänyt on katsottava peiliin miten voin parantaa askellusta mutta samalla vetoan myös näihin sidosryhmiin jotka nostin tässä puheenvuorossa esille

nythän on erittäin merkittävä uusi asia joka sisältyy ensi vuoden talousarvioon että tullaan toimialakohtaiseen rakennemuutostukeen

se on uusi väline ja meriteollisuus on varmasti yksi esimerkki joka koskettaa juuri tätä aluetta

tehtävämme on

mutta aluekehittämiseen liittyvät hyvin keskeisesti myös tämä rakennerahastopolitiikka ja rakennerahastohankkeet

jo nyt mennään jälleen

me jaksoon

ministeri

on tärkeää huomioida nyt se että kun lähdetään uudelle vuodelle todella tartutaan lujasti näiden rakennerahastohankkeiden byrokratiaan ja ylihallinnointiin

se on viesti joka tulee valtiovarainvaliokunnan suunnalta hyvin vahvana käytännön palautteena

me ajattelemme näin että tällä alueella myös ministeriössä löydetään uusia toimintatapoja uusia toimintakäytäntöjä

arvoisa puhemies

kaunisto käytti edellä erittäin tärkeän puheenvuoron

olen nyt vain hetken aikaa voinut seurata tätä keskustelua ja siksi koin että on tähän tärkeään hallinnonalaan jotain sanottava koska minusta meidän katseemme on aivan liikaa omissa varpaissamme nyt kun me puhumme tästä tärkeästä hallinnonalasta kun meidän pitäisi katsoa vähän kauemmaksi ja tunnistaa se mihinkä meidän pitää keskittyä suomalaisessa elintarviketaloudessa ja mihinkä meidän pitää keskittyä suomalaisessa biotaloudessa

siksi näen että koko euroopan unionin maatalouspolitiikka on erittäin suurien haasteiden edessä

maailman ruuan tuotannon kysyntä tulee merkittävällä tavalla kasvamaan eikä riitä että me euroopassa näpertelemme nippa nappa omavaraisuuden kanssa vaan muun muassa kiinan aasian voimakas talouskasvu tulee merkitsemään sitä että ravinnon kysyntä kasvaa niin merkittävästi että meidän pitää pystyä näkemään laajemmin ei vain niin että me olemme tuonnin kohteena elintarvikeasioissa vaan me sillä korkealla osaamisella joka on suomeen aikaansaatu luomme tilaa myös suomalaiselle ruuan viennille korkealaatuisille ruokatuotteille

mutta tietyllä tavalla koko eun alueella me olemme käpertymässä tämän elintarviketalouden kanssa harmillisella tavalla josta kärsii myös suomi osana eun nykyistä maatalouspolitiikkaa

me edelleen kuljemme sillä tiellä miten arvoa alennetaan alkutuottajan näkökulmasta

meidän pitää uskaltaa tarkastella millä tavalla me luomme arvoa koko elintarviketalousketjussa millä tavalla me luomme lisää arvoa myös alkutuottajan näkökulmasta

me edelleen vaan rullaamme vanhoilla raiteilla tämän erittäin tärkeän ja merkittävän luonnonvaran hyödyntämisen osalta

me vain hipsuttelemme tämän erittäin merkittävän luonnonvaran laajemman hyötykäytön osalta

meidän pitää lähettää se viesti että uusia rohkeita toimijoita tarvitaan tänne raaka ainelähteille jotka luovat sellaista arvoa tuotteille jolla pärjätään kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla

otammeko me siitä yhä suuremman siivun kotimaahan vai annammeko me periksi tämän tärkeän toimialueen kehittämisen osalta on erittäin olennainen kysymys lähivuosina

oli erittäin miellyttävä kuulla ministeri töllin esittelypuheenvuoro jossa tartutaan tietoyhteiskunta arkkitehtuurin uudistamiseen ja tämän vuosia keskustelussa olleen hankkeen edistämiseen ja läpiviemiseen

ajattelen sitä että on monella tavalla häpeäpilkku että tätä yhteiskunnallista uudistusta ei ole kyetty toteuttamaan senkin vuoksi että merkittävä osa meistä edustajista istuu kuntien valtuustoissa tekemässä päätöksiä samanaikaisesti täällä eduskunnassa ja kuitenkin perimmältään on kysymys siitä millä tavalla me luomme yhteisen näkemyksen siitä mitenkä tämä kokonaisuus toteutetaan ja läpiviedään

tässä mielessä tämä parinkymmenen miljoonan euron panostus on varmasti paikallaan ja kannustan ministeriä viemään tätä hanketta juurevasti eteenpäin

arvoisa puhemies

en niinkään lähde tarkastelemaan näitä käsityseroja vaan enemmänkin omassa puheenvuorossani haluaisin pysähtyä kysymään onko meistä arvoisat kollegat kukaan tänään oikeassa

minulla on sellainen käsitys että tämä maailmantalouden erittäin syvä murros tulee olemaan syvempi ja jatkumaan pidempään mitä tässä hallituksen esittämässä kehysselonteossa on arvioitu mutta samanaikaisesti kuitenkin haluan todeta sen että ne painopisteet jotka liittyvät tähän selontekoon ovat varsin oikeita

sosiaaliturvan kehittäminen osaamisen edistäminen panostaminen tutkimus ja kehitystoimintaan ja nimenomaan ilmasto ja energiapolitiikan erityinen huomioon ottaminen

tämän lisäksi tässä kiinnitetään hyvin vahvasti huomiota peruspalveluiden turvaamiseen ja voidaan todeta että lähtökohtaisesti hallitus kiinnittää huomiota tässä mielessä aivan oikeisiin asioihin

mutta suurempi huolenaihe on juuri se millä tavalla tältä kehysaikajaksolta selvitään

jos ajatellaan sitä selviydytäänkö tälle kasvun uralle niin nopeasti kuin tässä kehysarvioinnissa on päädytty niin minusta se vaatisi ehkä vähän syvällisempää pohdintaa

siksi arvoisa puhemies nostankin esille sen että kun me elämme poik keuksellisia olosuhteita tässä salissa opposition ja hallituksen näennäisellä kinastelulla tätä ongelmaa ei ratkaista ja sen vuoksi meidän tulisi perusteellisemmin kysyä millä tavalla tämän kehyskauden aikana todella suomi tulee selviytymään

me olemme todenneet sen että meidän ennustemenetelmämme ennustekäytäntömme jotka ovat esimerkiksi valtiovarainministeriön käytettävissä eivät ole pysyneet kovin hyvin kartalla kun nämä poikkeusolosuhteet ovat syntyneet nimenomaan maailmantalouden murroksesta johtuen ja sen vuoksi olisi äärimmäisen tärkeää että nyt koottaisiin maan parhaat voimat tekemään sitä todellista ennakointityötä millä varmistetaan se että suomen talous selviytyy suomalaiset selviytyvät ja me tavoitamme mahdollisimman nopeasti tämän uuden vahvan kehitysuran

tässä mielessä näen erittäin tärkeänä sen että me näillä tulevilla elvytyspanoksilla mitä me suuntaamme jotka osittain sisältyvät tähän kehykseen varmistamme sen että ne suuntautuvat riittävästi tämän yhteiskunnan uudistumiseen

nyt jos me arvioimme tämän murroksen jälkeistä aikaa kumpikaan näistä ei kykene nousemaan riittävään veturin asemaan

sen vuoksi meidän on rohkeasti uudistettava yhteiskunnan rakenteita meidän on rohkeasti panostettava niihin uusiin alkuihin joidenka varassa me varmistamme sen että meidän viennin ja kansainvälisen vaihdannan rooli tulee säilymään riittävän vahvana

nythän meillä on sillä tavalla erikoinen tilanne että tavallaan tämä kotimarkkina toimii me rapautamme vientiä ja kun ajatellaan sitä että meidän bruttokansantuotteestamme viime vuonna lähes puolet tuli vientiteollisuudesta ja kansainvälisestä vaihdannasta aivan olennainen kysymys suomen pienen kansantalouden näkökulmasta on se millä tavalla me luomme uutta elinvoimaa uutta kasvua nimenomaan kansainväliseen vaihdantaan

ihan lopuksi totean sen että meidän on erittäin tärkeää myös suomessa huomata se että osittain tämän vaurauden rakentumisen perustana on ollut se sama kupla joka on maailmantalouden kriisin ytimenä

onneksi meillä on ollut vastuullisia toimijoita jotka ovat tämän edun olleet valmiita vastaanottamaan kansainvälisiltä markkinoilta mutta nyt tämä uuden rakentaminen tulee olemaan erityisen merkittävä haaste

on myönteistä että alkoholiverotuksen osalta palaudutaan sille tasolle joka on eheyttämässä yhteiskuntaa ja varmasti vaikuttamassa myös omalta osaltaan alkoholinkulutuksen vähenemiseen

toinen asia josta olen muutaman kerran aikaisemmin puhunut ja ilolla totesin että nyt tämä asia on otettu kehyksissä riittävästi huomioon on tietoyhteiskunta arkkitehtuurin uudistaminen jossa valtion ja kuntien yhteistyöhön pyritään luomaan ihan uusi malli

näillä ajatuksilla arvoisa puhemies kuitenkin totean että hallitus on pyrkinyt tekemään parhaansa tämän kehyksen rakentamisessa mutta niin kuin totesin välttämättä kukaan meistä ei tänä päivänä ole oikeassa jos katsotaan tätä koko city sai ajax

pääministeri mari kiviniemen hallitusohjelma tunnistaa hyvin ulkoisen toimintaympäristön epävakauden ja terävöittää kansallista politiikkaa ja käytännön toimenpiteitä vakaan suomen rakentamiseksi

ja edustajaa

tässä mielessä voidaan sanoa että vaikka hallitusohjelma kirjauksena on varsin tiivistetty lyhyt esitys niin se kuitenkin palvelee hyvin tätä vajaan vuoden ajanjaksoa ennen seuraavia eduskuntavaaleja

arvoisa puhemies

kasvi tuossa edellä tarkasteli hallitusohjelma sisältää yllättävän terävän kirjauksen tämän uuden tietoyhteiskunta arkkitehtuurin aikaansaamiseksi

ottaen huomioon tämän toimikauden lyhyen aikajänteen se todella tarkoittaa sitä mihin pääministeri viittasi että hihat on kääritty ja lähdetään töihin

se edellyttää sitä että tämä julkisen puolen konserniohjaus saadaan toimimaan ja niitä välttämättömiä uudistuksia jotka vaaditaan tämän tietoyhteiskunnan toimivuuden ja yhteensopivuuden vahvistamiseksi saadaan myös käytännössä aikaan

kolmas hyvin olennainen ja hyvin velvoittava merkintä on se että tutkimus ja kehitystoiminnan painopiste siirretään paremmin palvelemaan kaupallistamista ja kansainvälistymistä

viimeisenä havaintona johonka vielä lyhyesti palaan on kasvuyrittäjyyden ja riskinoton lisääminen

mutta arvoisa puhemies palaan tähän kestävien ratkaisujen aikaansaamiseen koska tähän liittyy kiinteästi se että bkt mittarin rinnalle nostetaan sellaisia kuvaajia jotka paremmin hahmottavat kestävän yhteiskuntakehityksen aikaansaamista

minusta erittäin tärkeää on se että talouden lisäksi mittareita luodaan siihen millä tavalla me arvioimme ihmisyyden kehittymistä ihmisyyden olemusta suomalaisessa yhteiskunnassa millä tavalla me arvioimme luonnon ja ympäristön tasapainoisen kehityksen parempaa mittarointia suomalaisessa yhteiskunnassa

oikeastaan kolmantena täydentävänä mittarina toivoisin meillä olevan paremmat indikaattorit myös kuvaamaan sitä millä tavalla me varmistamme yhteiskunnallisen eheyden

näillä kolmella täydentävällä alueella me vahvistamme hyvin yksipuolista bkt mittaristokäytäntöä mikä meillä tällä hetkellä on olemassa

arvoisa puhemies

palaan vielä tähän tietoyhteiskunta arkkitehtuuriin koska tässä on useassa puheenvuorossa tarkasteltu työn tuottavuuden parantamista ja sitä millä tavalla pahimmillaan se koetaan että se on vain tämmöinen valtion toimenpide jolla irtisanotaan ihmisiä kiinteistä työsuhteista

minusta on todella suuri paradoksi että me olemme viimeisten kymmenen vuoden aikana hyvin monissa asiakirjoissa puuttuneet tähän suomalaiseen tietoyhteiskuntakehitykseen ja edelleen olemme ilmeisesti siinä tilanteessa että niistä investoinneista jotka me olemme tehneet tähän hallinnollisesti hyvin hajanaiseen tietoyhteiskuntakokonaisuuteen saatavat tuottavuushyödyt ovat negatiiviset kun meidän pitäisi nyt nousta nimenomaan sille tasolle että tämän tietoyhteiskunta arkkitehtuurin avulla virtaa se pääkanava jota kautta me hyödynnämme tuottavuushyötyjä suomalaisen yhteiskunnan palvelujärjestelmän kehittämiseksi

tässä on minusta tähän hallitusohjelmaan liittyvä kaikkein arvokkain näkökulma ja voimakkaasti kannustan omalta osaltani että hallitus ja valtionhallinto ottaa tämän kirjauksen vakavasti ja etenee tällä alueella

on erittäin tärkeää että näissä vaativissa talouden olosuhteissa me luomme edellytyksiä nimenomaan uusille aluille

jos ajatellaan viennin ratkaisevaa merkitystä suomen talouden vakauden ylläpitämiselle on aivan olennaista että me saamme myös uusia yrityksiä kansainvälisessä markkinassa menestyviä uusia yrityksiä liikkeelle vielä tämänkin mari kiviniemen hallituskauden aikana

tässä on muutamia puheenvuoroja käytetty tähän meidän vahvaan julkisten tukiorganisaatioiden rintamaan

meillä suomessa on poikkeuksellisen vahva julkinen rakenne ja minä jollakin tavalla jopa käyttäisin semmoista nimitystä että on vaarana että meille on muodostunu ja jopa jossa olisi muodostumassa ja jossain määrin jo muodostunut onnellinen perhe jossa on tekes vtt finpro muutamia muita toimijoita ja tämmöinen kriittinen uudelleenarviointi toimintatapojen kehittäminen on jossain määrin jäänyt varjoon

sen vuoksi minusta yksi käytännön mittari on se että vaikka me olemme voimakkaasti panostaneet tiede ja teknologiaperusteiseen innovaatiopolitiikkaan kuitenkin näiden uusien yritysavausten määrä suomessa on erittäin vaatimaton ja huomattavasti merkittävämpi uusperustanta on tämmöisissä käytäntölähtöisissä innovaatioissa

ja siinä mielessä minä jollakin tavalla varaisin että ei kovin paljon enää mennä keskittämisessä eteenpäin vaan annetaan tilaa terveelle kilpailulle myös näiden julkisten toimijoiden osalta

keskityn kolmeen asiaan tässä omassa puheenvuorossani

ensiksi palvelujen laatuvaatimukseen toisena tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen ja kolmantena hankinta alueisiin hankintaosaamiseen

ajattelen että kun paikalla on ministeri tölli niin haluan erityisesti nostaa esille sen kysymyksen että kun paljon puhutaan nyt palvelujen uudistamisesta toimintatapojen uudistamisesta mitkä ovat ne palveluiden laatuvaatimukset joihinka tavallaan tukeudutaan palvelujen tuottamisessa

pysähdyn tähän sen vuoksi että sain olla kolmisen viikkoa sitten oman rakkaan kotikuntani vanhusten palvelutalon laajennuksen vihkiäistilaisuudessa käyttöönottotilaisuudessa ja voi sanoa että se on erittäin hyvin varusteltu vanhusten palvelutalo erittäin hyvin hoidetut hoitokäytännöt

kun puhutaan siitä millä tavalla me näissä talouden olosuhteissa pystymme riittävän kustannustenhallinnan aikaansaamaan niin minusta me olemme keskustelleet aivan liian vähän siitä mitkä ovat ne palvelulaatukriteerit joiden pohjalta eri palveluita tuotetaan

tässä tapauksessa kun ihastelimme niiden hoitopuitteiden ja vanhuksille varattujen huoneiden olemusta niin kunnaninsinööri kertoi että jos rahoitushakemus olisi myöhästynyt kaksi kuukautta niin joka huoneessa olisi pitänyt olla viisi neliötä lisää ja tämä olisi merkinnyt sellaista mitoitusta että koko investointi olisi jäänyt tekemättä

minä toivon että tämä esimerkki jollakin tavalla hahmottaa sitä että kun keskustellaan siitä miten me turvaamme palvelut niin myös tämän näkökulman riittävä huomioon ottaminen on perusteltua

toisena asiana tähän tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen josta on puhuttu erittäin paljon mutta edelleen puuttuu ehkä se riittävä ote jolla tämä tasokorotus saadaan aikaiseksi

siksi ajattelen että nimenomaan seuraavaa hallitusohjelmaa rakennettaessa on äärimmäisen tärkeää varautua myös riittäviin taloudellisiin voimavaroihin tämän tasokorotuksen läpiviemiseen

se että ollaan tässä tilanteessa minä korostaisin ei niinkään ole kenenkään syy vaan on enemmänkin kysymys tämän tietoyhteiskuntakehityksen etenemisestä

me olemme edenneet tietyn vaiheen joka on liian voimakkaasti ollut sidottuna vanhoihin rakenteisiin ja tämä on johtanut hyvin erilliseen ohjelmakehitykseen ja tämän seurauksena on ohjelmien toimimattomuus

nyt jotta me etenemme tässä tietoyhteiskuntakehityksessä sille tasolle että todella tämä yhteentoimivuus tuo lisää tehoa ja auttaa todellakin tämän palvelutuotannon paremmassa hallinnassa meiltä vaaditaan myös seuraavaa investointivaihetta

ensi vuoden budjetissa ei ole riittäviä voimavaroja tähän mutta näen että tämä tulee olemaan seuraavan hallitusohjelman sisällä hyvin keskeinen kysymys

erittäin suuri vaara näitten palvelujen tuottamisessa on se että meille tulevat kansainväliset toimijat jotka nykyisten hankintakäytäntöjen puitteissa ottavat erittäin merkittävän tilan

äärimmäisen tärkeää on se että varmistetaan että myös pienemmät toimijat voivat olla tässä hankintakilpailussa mukana

tänään on käyty ajoittain hyvääkin keskustelua turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon osalta